tästä on suuri huoli siinä mielessä putoaako tämä kesäisten juhlien juoppojen säilyttäminen nyt sitten kuntien vastuulle vai tuleeko meille jokin välivarastointiasia siihen

kansallispuistojen osalta

miksi me emme voisi ottaa itävaltalaista mallia kuten siellä on esimerkiksi kalkalpenin kansallispuisto missä ovat ihmiset mukana toiminnassa siellä kansallispuiston sisällä

kolmas kysymys

millä keinoin nopeutatte turvetuotantoalueitten kaavoitusta

kuten täällä edellä edustaja rundgren puhui juuri siitä mitenkä hallitus on reagoinut näihin mustiin pilviin tai onko niitä huomattu ollenkaan onko oltu sateessa ja ukkosessa ennen kuin on sitten huomattu että meillä onkin huonot suhdannetilanteet

teollinen rakennemurroshan on ollut pitkään kuten on esille tullut mutta olen myös huolissani niistä uusista mustista pilvistä joita meillä on tulossa esimerkiksi tämä meidän energiaratkaisu minkä hallitus on tehnyt tämä hiilenmusta energiaratkaisu

tähän kun katsotaan vielä näitä energiamarkkinoita mitä on tulossa esimerkiksi usan liuskekaasumarkkinat millä usa nostaa oman toimintansa ylös ollaanko sitä huomioitu mitenkään se vaikuttaa edelleen sitten suomen vientiin ja toimintaan

arvoisa puhemies

se olisi aivan loistava asia

lainaan täältä hallitusohjelmasta

maaseudun kannalta on tärkeää että infrastruktuuri tie ja tietoverkko on toimiva

kysynkin ministeriltä

hallituksen toimenpiteiden osalta on tietenkin aika vaikea tuossa kuuden puolueen hallituksessa saada hyviä päätöksiä koska ne ovat sitten kuitenkin kompromisseja ja siellä tulevat kunkin puolueen omat intressit sitten vastaan että ei saada riittävän tehokkaita toimenpiteitä joilla voitaisiin sitten suomen yritystoimintaa ja vientiä edistää

täällä on että liikennepolitiikassa otetaan huomioon suo men päästövähennystavoite liikennesektorille ja täällä on vahvasti otettu esille että biokaasun liikennekäyttöä tultaisiin edistämään ja myös kiinnitettäisiin huomiota ajoneuvoteknologian ja biopolttoaineiden kehittämiseen

tämä valtiovarainvaliokunnan mietintö piti sisällään kahdeksan hyvinkin kriittistä kohtaa ja sitten oli aika kriittisesti suhtauduttu juurikin tähän raamiesitykseen ja täällä oli monia hyviä kohtia

itse kun olen ollut aluekehittäjänä ja elinkeinoasiamiehenä niin täällä hyvin otettiin esille se että me tarvitsemme uutta yrittäjyyttä uusia työpaikkoja ja siihen tarvitaan lisää neuvontaa ja tekijöitä eli oltiin huolissaan yritysneuvonnan tämänhetkisestä tilanteesta

on tehty säästöjä ja kun nyt sitten pitäisi tämä nuorisotakuuasia saada hyvään vauhtiin niin siellä on erittäin vähän henkilöitä tekemässä työtä

yhtä lailla meillä on työttömyys lisääntynyt

myös hallitus on omassa ohjelmassaan vähentänyt aluekehittämisresursseja hyvinkin voimakkaasti niin kuin maakuntien kehittämisrahaa ja siihen liittyviä rahoituksia

näitä aluekehittämisohjelmia aikaisemmin hallitukset ovat tehneet esimerkiksi koheesio ja kilpailukykyohjelmia ja useita muita projekteja mutta tällä hetkellä nämä hallituksen toimenpiteet keskittyvät vain keskuskaupunkien mal sopimuksiin inka ohjelmiin

oikein otettiin myös valtiovarainvaliokunnan mietinnössä osaa tähän tutkimusresurssien vähentymiseen

esimerkiksi tulevaan cleantechiin ja muihin me tarvitsemme lisää tutkimusmäärärahoja mutta myös vahvaa yhteistyötä tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä

meillä on hyvin paljon odottavaa pääomaa mikä haluaisi siirtyä toiselle mutta tässä tilanteessa katsotaan mihinkä veroratkaisut ovat menossa

näen että tämä lakialoite jota mauri pekkarinen on esittänyt tulisi ottaa käsittelyyn eli luovutaan tästä turpeen veron moninkertaistamisesta ja tehdään silläkin lisää suomalaista työtä

arvoisa puhemies

tähän rikkidirektiiviin kanssa vielä että sinänsä siinä hyvää varmaan tavoitellaan ilmansaasteitten rikin osalta mutta puutun siihen käsittelyyn juuri että se vääristää eun sisäistäkin markkinaa ja kilpailua koska etelä euroopan maat eivät sitä halua samassa tahdissa kuin muu eurooppa

jos esimerkiksi tämä rikkidirektiivi olisi globaali yhtä lailla kuin jos meillä olisi globaalit varainsiirtoverot tai vastaavat niin tähän ei tulisi vääristymiä mutta ne sitten vääristävät näitä asioita

näitä on useita esimerkkejä missä suomi sitten oman toteutuksensa kanssa joutuu taistelemaan ja olen todellakin huolissani tästä metsäsektorista mikä siellä on tulevassa kuvassa kun sieltä tulevat nämä energian kestävyysdirektiivit ja sieltä tulevat ympäristönsuojeludirektiivit ja muut

se tässä eurooppalaisessa politiikassa on että jos me menemme etelä euroopan puistometsien säännöillä tänne suomalaiseen metsikköön niin kyllä metsään menee ja rankasti tämä europolitiikka siltä osalta

on siinä suomipojalla ja suomiyrittäjällä aikamoinen ponnistus mennä sen riman ylitse kun muut voivat siitä vain noin pyllähtää ylitse

nythän kouvolan hovioikeus ja hallinto oikeus lakkautetaan samoin rovaniemen hallinto oikeus

tässä tulee tietenkin enemmän ajelua näillä syytetyillä ja asianosaisilla mutta yhä enemmän siinä tulee tämmöisiä keskeytyneitä oikeudenkäyntejä koska ei ole paikalla henkilöitä

arvoisa puhemies

täällä alkupuheenvuorossa edustaja tynkkynen otti esille hyvin tämän kiinan asian ja ihannoi että kiinassa tehdään sitovia kivihiilen käytön kasvun rajoituksia

voisiko hallitus ottaa nyt vinkkiä tästä tynkkysen esimerkistä että tehtäisiin myös suomessa näitä kivihiilen käytön kasvurajoituksia ja luovuttaisiin esimerkiksi turpeen verotuksesta ja nostettaisiin sitten esimerkiksi kivihiilen veroa jotta me tavoittaisimme tämän eurooppalaisen kotimaisuustason suomen energiassa

arvoisa herra puhemies

juuri nämä yhteiset älykkäät sähköverkot ovat yksi semmoinen pohjoismaiden osaltakin keskustan ryhmä on sitä esittänyt

meillähän on hyvin vahvat pohjoismaiset markkinat ja tämä lakipaketti kyllä meitä auttaa nyt sitten yhdessä ruotsin suuntaan tanskan suuntaan norjan suuntaankin vielä edistämään sitä

kun meillä on vielä ministeri paikalla niin varmaan pohjoismaiden ministerineuvosto käsittelee näitä kun ne saadaan nyt ensin neuvostossa eteenpäin

mutta toinen asia mikä omasta mielestäni olisi tärkeä kun mietitään pohjoismaista sähkömarkkina aluetta on se päästäisiinkö pohjoismaissa vielä paremmin sitten tähän proaktiiviseen edunvalvontaan komission ja eun suunnassa

tämäkin lakipaketti on hyvin eu lähtöinen

onko meillä annettavaa enemmän sinne

siinä ei haluttu parlamentaarisella pohjalla lähteä pohtimaan vaan jätettiin oppositio sitten oman pohdintansa seuraan ja hallitus halusi lähteä tähtäimessään suurkunnat kiivaalla vauhdilla eteenpäin

ainakin itse olen saanut paljon palautetta tuolta tampereen yliopistolta että alkuvaiheessa ainakaan ei haluttu näitä kunnallistieteilijöitäkään tähän samalle rattaalle viemään tätä kuntauudistusta eteenpäin

myöskään tämän paras hankkeen aikaisia kokemuksia jos niitä nyt vielä kovin paljon on ollutkaan ainakaan tässä vaiheessa ei liiemmin haluttu kuulla

eli siinähän sitä sitten vauhdilla lähdettiin tähtäimessä suurkunnat

yhtä lailla on esillä myös tämä valtionosuusuudistus jolla tullaan edelleen kiristämään useiden kuntien taloutta

eli tässä käytetään hallituksen osalta niin sanottua siperia opettaa ruuvia että jos ei talous ole kunnossa niin nopeutetaan tätä kuntaliitosprosessia

siinä on hyviä syitä taloudellisia pohdintoja nostaa veroäyriä tai lähteä sitten pohtimaan millä tavalla palvelut säilytetään millä tehdään yhteistyötä

näihin suurkuntatavoitteisiin vielä sitten lisättiin tämä soten valmistelu sote uudistus valjastettiin ehkä yhtä lailla tämän suurkuntatavoitteen taakse eikä lähdettykään niin sanotusti palvelurakenneuudistus edellä vaan ehkä tämä hallintopää edellä

silloin pohdittiin oikeasti mitenkä palveluita yhdessä voidaan sitten järjestää ja mikä tässä uudistuskehässä on puuttunut millä tavalla niitä elinkeinopalveluita ja myös yritystoimintoja voidaan kehittää että saadaan uutta työllisyyttä ja uutta pöhinää kuntiin

mutta nyt tämän nykyisen hallituksen otettua ohjat käsiinsä tämä on vaiennut ja meidänkin kunta alueella ylä pirkanmaalla kunnat ovat napsauttaneet kannat vastakkain ja yhteistyö on hyvinkin vaientunut

kiitän ministeriä tästä pirkanmaan tiehankkeesta mikä sinne viime hetkillä tuli eli parkanon ja myös hämeenkyrön tien korjauksista

pirkanmaan kansanedustajat ovat tässä salissa aika yksituumaisesti olleet sitä mieltä että pitäisi etsiä uusia malleja

tampereen patrian toimitilan seinästä on neonvalo p sammunut ja siinä lukee atria on lähempänä tätä elintarviketeollisuutta

olen aivan samaa mieltä että tämä isäntäkunta tai vastuukuntamalli tällaisenaan ja sote uudistus tällaisenaan ei sovi pirkanmaalle

millä tavalla tarkastellaan ja seurataan onko liikenneviraston vai kenen tehtävä on millä tavalla asfalttitöitä tehdään

ehkä siitä syystä juuri pirkanmaan kansanedustajat ovat hakemassa muita malleja esimerkiksi edustaja jaskari muiden yhteistyöpartnerien kanssa piirikuntamallia ja edustaja gustafsson on ottamassa eroa täysin tästä pakkoliitosmallista

viime viikonloppuna kyllä ihan tämmöisellä käsipeliämpärillä pakkasella laitettiin kanssa monttuihin tavaraa mutta siitähän eivät varmaan kiitä muut kuin sitten lasiliikkeet ja yhtiöt

näen että perjantain äänestyksessähän sitten nähdään kuinka tosissaan nämä edustajat ovat ovatko äänestämässä pakon puolesta vai sitä vastaan

kohtapuoleen joudumme hankkimaan suomeen uusia hävittäjiä ja jos me nyt tässä vaiheessa hävitämme tämän oman osaamisemme rakentaa hävittäjiä niin mistä me sen sitten enää uudelleen nostamme

ja joku tipahvuorot lienee kosovoon sekä

varsinkin näitten pienten kuntien mitkä ovat isompiin liittyneet keskukset ovat vielä nopeammin näivettyneet kuin ehkä olisi aika tehnyt ja palvelut ovat keskittyneet keskuskaupunkeihin

näen että olipa se malli mikä tahansa siellä pitää ihmisten välisen yhteistyön toimia ja sen mallin pitää olla niin selkeä että se toimii siitä riippumatta ketä siellä on tekemässä

kannatan kotikuntamaakunta mallia mutta meillä on tällä hetkellä mänttä vilppulassa taas yksi innovaatiokokeilu eli yhteiskunnallinen yritysmalli ja olen kyllä todella huolissani tästä nykyisestä sote lainsäädännöstä

kannatan erinomaisesti tätä meidän kotikuntamaakunta mallia mutta näen että pitäisi antaa myös muita vaihtoehtoja näitten toteutukseen

kannatan välikysymyksen hyväksymistä tino oli vielä sen muutaman sanan ja sitten

savola otti hyvin kantaa juuri tähän maatalouden asiaan jota omassa puheenvuorossani en tule käsittelemään

tässä epäiltiin juuri että tässä hallitusohjelmassa tulee sisältä se että markkinat hoitaisivat tämän maatalouden kannattavuuden mutta näin ei tule olemaan koska kaupan kanssa ei maatalousyrittäjä pärjää

meidän tuki ja sanotaan ohjausjärjestelmät ja vielä edunvalvontajärjestelmä eivät toimi suhteessa kauppaan

ihmettelen myös metsätalouden osalta että täällä on kirjaus että puunhankintaa estävät tai hidastavat tekijät käydään läpi ja tehdään tarvittavat toimenpide ehdotukset

näen tässä toisen puolen että tässä pyritään purkamaan tätä meidän edunvalvontajärjestelmää jotta puulle ei saataisi sitä hintaa

tässä avustusjärjestelmää yksinkertaistetaan ja avustusohjelmia lopetetaan tai niitä yhdistellään ja nykyisistä avustusmuodoista loppuisivat yritysten kehittämisavustus tutkimus ja kehittämistoimenpiteiden valmisteluun liittyvä avustus kyläkauppatuki työllisyysperusteinen investointituki ensimmäisen työntekijän palkkatuki sekä aluekehittämisalueilla käytännössä lopetettaisiin tuki kuntien rakentamille pienten ja keskisuurten yrityksien toimitiloille koska lainsäädännössä ohjataan että yritystuet menisivät nyt pelkästään kunnille

tässä laissa on tietenkin myönteistä että lakiesityksellä pyritään yksinkertaistamaan ja sähköistämään hakuprosesseja sekä vähentämään yritysten hallinnollista taakkaa

erilaisissa kehittämishankkeissa ja projekteissa samoin kuin näissä yritystuissakin on aika yksilökohtaista tukien tarkastelua ja yksityiskohtaista sääntelyä ja olisin sitä mieltä että tässä samassa revohkassa voitaisiin myös sitten ohjeistaa näitä ely keskuksia vähän joustavampaan tarkasteluun ja myös ohjeistamaan näitä yrityksiä joustavammin näissä asioissa

avustustoiminnan vahva painottaminen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on erittäin kannatettavaa ja myös tässä lainsäädännössä painotetaan enemmänkin niin sanotusti riskikohteisiin tätä rahoitusta ja sekin on aivan hyvä suuntaus

kun hallitus on nyt antanut näitä erilaisia rakennepaketteja ja oikeastaan hallituksen koko toiminnan aikana niin aika vähän on suuri

budjettiriihessä muuallakin niin pienyrityskohtakohtiin tukea ja sanotaan tämmöistä positiivista virettä tullut budjettiriihessä ja muuallakaan pienyrityskohtiin tarkoitan henkilöyrityksiin maatilatalous sivuelinkeinoihin pieniin osakeyhtiöihinkään

sanotaan että kun isompaan rahapussiin ja vielä kun tämä rahapussi vähenee laitetaan näitä niin tämmöiset hyvin kohdennetut ja ajatellut tuet vähenevät

voin ihan suoraan sanoa että nämä ovat aluekehittämistukia köyhimmille alueille tai semmoisille alueille missä markkinavoimat eivät pelaa ja ne ovat erittäin tärkeitä vaikka nämä ovatkin pieniä summia että saadaan siellä vireää elinkeinotoimintaa ja pk sektorin toimintaa käyntiin

arvoisa puhemies

olen kanssa tuon suomenselän raideliikenneyhdistyksen jäsen ja näen että henkilöliikenteen osalta tulisi tätä seutulippujärjestelmää kehittää että voitaisiin junalla mutta yhtä lailla kumipyörillä tehdä tätä liikennettä

hallituksen lakiesitys heikentää yritysten sijoitusmahdollisuuksia ja kasvua kasvukeskusten ulkopuolisilla alueilla missä kuntien vuokratarjonnalla on keskeinen merkitys pienille ja keskisuurille yrityksille

eli iso teollisuus toimii pitkät etäisyydet toimivat mutta kasvava pk sektorin yritystoiminta kasvava muu toiminta tarvitsee niitä kumipyöriä